tämä keskustelu on hyvä se on kertonut paljon meistä niin kuin edustaja kari totesi täällä

tärkeä keskustelu ja varmaan tämä tulee jatkumaan parin päivän päästä me hyväksymme tämän esityksen ja nähdään sitten mihin se käytännössä johtaa

arvoisa herra puheenjohtaja

olen ihan samaa mieltä edustaja niikon kanssa siitä että on hyvä olla nämä pelisäännöt ei siinä mitään

suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen arvioi ylen ykkösaamussa että pitkällä aikavälillä suomeen tulevista suurista pakolaismääristä on hyötyä

ruotsissa pitkällä aikavälillä tehtyjen selvitysten mukaan maahanmuuttajien kotouttaminen on ruotsille kannattava investointi

että silleen ruotsissa

tämä lakiesitys ja kokonaisuus on varmasti yksi isoimpia uudistuksia joita tämän eduskuntakauden aikana on laadittu ja on nyt tulossa päätökseen

olen huolella lukenut hallitusohjelman linjauksia ja pidän sen lähestymiskulmasta suomen nykytilaan ja moniin ongelmiin tarttumisesta

erityinen kiitos myös valiokuntaneuvoksille jotka hyvin huolella kuuntelivat keskustelua ja saivat minusta hyvin kirjattua tähän mietintöön myös nämä kaikki keskeiset muutostarpeet myös mitä tää ja eikä sitten osan ja osan joita tähän jäi

ne ovat kuin suoraan kristillisdemokraattien vaalien yrittäjäohjelmasta

siinä on hyvä investointiosa joka keskittyy teiden ja ratojen rakentamiseen ja korjaamiseen

olisi ollut hienoa ja arvokasta että olisi syntynyt yksimielinen mietintö mutta näin ei aina käy ja voi olla myös niin että sitten juuri sieltä vastalauseista jää ikään kuin jälki niistä muutostarpeista jotka tähän jäävät

arvoisa puhemies

juha sipilän ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmaan kohdistui paljon odotuksia ja toiveita paremmasta tulevaisuudesta

odotusarvo oli kaiken sen keskustelun jälkeen mitä oli julkisuuteen tullut suomen uudesta noususta että tämä hallitusohjelma antaa siihen nousuun eväät

tämä laki niin kuin puheenjohtaja tämän hyvin esitteli on kyllä tarpeellinen koska se kokoaa tämän hajanaisen lainsäädännön tuomioistuimista ja sen tehtävistä ja hallinnosta nyt ikään kuin yhteen lakiin

tiesimme ja olimme valmistautuneet siihen että leikkauksia on luvassa ja kestävyysvajetalkoot ovat edessä mutta emme osanneet odottaa leikkauksien kohdistuvan voimakkaimmin juuri pienituloisiin yksinhuoltajaperheisiin eläkeläisiin pitkäaikaissairaisiin ja työttömiin varsinkin kun juuri ylempi keskiluokka oli etukäteen erilaisissa tutkimuksissa ilmaissut selvästi että he ovat valmiit kantamaan näissä yhteiskuntatalkoissa suuremman vastuun

valiokunnassa meillä isompia pohdintoja aiheutti tämän uudistuksen rahoitus josta oli hyvin monenlaista näkemystä ja jouduimme siihen monta kertaa palaamaan mikä on sitten se todellinen linja

sen takia tähän tuli selkeä kirjaus että seurataan sitä huolella ja saadaan selvitykset rahoituksen osuudesta myös nää mitä asessori ja

kyllä ja kyllä me haluamme

ey tuomioistuin kehää taiteen on tuomioistuinviraston perustaminen niin todettiin että on hyvä tähän mietintöön laittaa myös näkyviin se että jos se perustetaan niin olisi suurta viisautta laittaa tämä tuomarikoulutus sen sisään ikään kuin riippumattomaan elimeen

monet johtavat poliitikot ja asiantuntijat ovat todenneet että viime laman leikkaukset perheiltä ja pienituloisilta ja opiskelijoilta olivat suuria virheitä sillä niiden leikkauksien laskua maksetaan yhä edelleen

nyt näyttää siltä että sipilän hallitus valitsee saman tien ja tekee samat virheet uudestaan

erittäin paheksuttavaksi tämän tekee se että juuri ne poliitikot jotka ovat edellisen laman leikkaajia kuuluvasti moittineet nyt toteuttavat samat leikkaukset

tässä ehkä nämä asiat joihin halusin itse kiinnittää huomiota

kristillisdemokraatit eivät menneet mukaan eriävään mielipiteeseen tästä koska koimme että tämä on tärkeä uudistus ja ne keskeisimmät kriittiset huomiot kuitenkin saatiin hyvin kirjoitettua mietintöön sisään

onko tosiaan niin ettei tällä hallituksella ole muistia ja sydäntä ollenkaan

onko tosiaan niin ettei mitään muuta vaihtoehtoa suomen nostamiseksi ole kuin kaikkein pienituloisimpien ja sairaiden kukkaron tyhjentäminen

tätä en toivoisi

jos tämä ohjelma toteutuu tällaisenaan niin perusturva heikkenee sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy eikä oikeudenmukaisuus vastuunkannossa toteudu

kun ohjelma linjaa kuntien harkinnanvaraisuuden nostamista palveluiden järjestämisessä ja sääntelyn ja normien poistamista niin tämä saattaa avata oven sille että kunnat tulevat rahapulassa karsimaan monia nyt suosituksiin perustuvia palveluja jotka sitten johtavat jollain toisella alueella kasvaviin kustannuksiin

tämä voi myös avata oven sille että monet pienet kunnat kokevat että nyt heillä ei enää ole velvoitetta järjestää joitakin palveluita jolloin kuntien ja alueiden eriarvoisuus tulee suomessa lisääntymään

on tutkittu

kun kuntien itsemääräämisoikeus palveluiden järjestämisessä lisääntyy niin on se lisännyt merkittävästi eriarvoistumista palveluiden järjestämisessä

arvoisa puhemies

näyttää siltä että hallitusohjelmaa tehtäessä on aika loppunut kesken ja monet asiat on siihen kirjoitettu ilman että on loppuun asti mietitty mitä monet toimenpiteet tarkoittavat käytännössä ja miten ne vaikuttavat kansalaisiin ja mitä leikkaukset voivat maksaa tulevaisuudessa

ainakin se loisi yhtenäisen kansakunnan

arvoisa puheenjohtaja

tämän ajatuksen takana on juuri ollut se että sillä taataan jatkuvuus ennakoitavuus ja rahoituksen riittävä taso jotta voidaan tehdä pitkäaikaista ja tuloksellista yhteistyötä

teillä on vielä mahdollisuus tehdä uudelleenkohdennuksia tehdä näitä valintoja joita täällä monet edustajat nyt käsi sydämellä teiltä pyytävät

arvoisa puhemies

tämä valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta on merkittävä linjapaperi ja sen takia se tulee nimenomaan lukea huolellisella tarkkuudella

valitettavasti siinä useimmiten toistuvia sanoja ovat leikkaa supistaa vähentää mutta kovin vähän se kertoo niistä toimista jotka todella edistäisivät esimerkiksi työllisyyttä joka on nyt kaikista keskeisin tavoite

nämä linjaukset kertovat myös siitä vaikeudesta ja siitä tilanteesta jossa koko yhteiskuntamme tällä hetkellä on eikä ainoastaan suomi vaan koko euroalue

sen tähden kun pääministeri sipilä on koko oman kautensa ikään kuin keskeisimmäksi tavoitteeksi laittanut tämän yhteiskuntasopimuksen syntymisen niin se olisi varmaan se asia joka pitkällä tähtäyksellä johtaisi sellaiseen tulokseen joka yhdessä voisi tuottaa uudenlaista tekemistä joten oppositionkin on hyvä muistaa se että nyt ei oikeastaan ole kysymys siitä kuka meistä tässä kisassa menestyy vaan siitä menestymmekö me yhdessä tässä suomen rakentamisessa

arvoisa rouva puhemies

itsekin hyvin pitkän yrittäjäuran tehneenä ja ne kaikki ongelmat siinä nähneenä niin silloin kun oli suurempi yritys kuin silloin kun oli pienempi yritys pidän tätä ehdottomasti oikean suuntaisena

on kyllä totta myös sekin että jos tämä olisi ollut yksinkertainen asia ja jos esitys olisi ollut selkeämpi niin ei tässä mietinnössä olisi näitä lausumia jotka siihen nyt ovat tulleet niin että tässä olisi ollut kyllä vielä parantamisen varaa

avainasiaksi nouseekin nyt tässä se te toimistojen rooli että todellakin selkeytetään heidän toimintaansa ja ohjeistusta heille lähetetään

ja on erittäin hyvä että valiokunta on selkeästi näissä kahdessa lausumassaan huomioinut tämän asian että se on kiistatonta että tämä menee eteenpäin

tosiaan vielä siitä halusin mainita erikseen että kun aikanaan omakin yritys yksi niistä meni nurin ja sitten oma toimeentulo oli kortilla niin ei ollut minkäänlaista työttömyysturvaa saatavilla yhtään mistään

nyt tämä muutosesitys tuo tähän aivan radikaalin muutoksen että vaikka yritys olisi kuinka pieni niin jos sille käy huonosti tai työt loppuvat niin on edes jonkinlainen turva olemassa ja tämä on siihen iso muutos

tässä esityksessä on myös tämä vakuutusperiaatteen vahvistaminen jossa tämä työttömyysvakuutusmaksu jota myös meiltä kansanedustajilta on peritty myös käsitellään tässä ja tämä vakuutus poistuu

itse tulin näihin väliaikaisiin töihin suoraan työttömyyskortistosta ja todennäköisesti sinne myös palaan mutta ilman minkäänlaista työttömyysturvaa

siinä mielessä tämä on hyvä että nyt ei sitten minulta peritä jotain sellaista jolle en voi saada vastinetta

kyllä suurin ryhmä on kunnalliset luottamushenkilötoimijat koska he saavat palkkioita ja heiltä myös peritään näitä maksuja

juuri tämä valtioiden välinen kehitysyhteistyö on kehitysyhteistyöstä yksi kaikkein haavoittuvimpia osia ja erittäin altis korruptiolle kun taas järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on paikan päällä tapahtuvaa ruohonjuuritason työtä jossa on valtava osaaminen

kun te ministeri sanotte että järjestöjen on tehtävä yhteistyötä keskenään täällä suomessa se kertoo vain sen kuinka vähän te tunnette suomalaista kehitysyhteistyötä

rouva ministeri on mahdollista kohdistaa nämä varat uudestaan ilman että tarvitsee edes leikkauksiin puuttua

kohdistatte vain uudestaan niin että nämä rahat jotka nyt on ajateltu viedä suomalaisilta järjestöiltä kohdistettaisiin valtioiden väliseen kehitysyhteistyöhön

näillä projekteilla joita valtiot tekevät keskenään on aina ottajia koska ne ovat laadukkaita

samaan aikaan kuitenkin toimintaympäristö euroopassa on voimakkaasti muuttunut ja keskustelu siitä onko suomen puolustus enää uskottava on käynnistynyt

valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota siihen että puolustusvoimauudistus rahoitettiin pitkälti puolustusmateriaalihankintojen kustannuksella ja toiminnasta tinkimällä

pitkällä tähtäyksellä tämä johtaa vielä suurempiin investointeihin kun kalusto niin sanotusti hajoaa käsiin

mutta vaatii sen että me saamme parempaa tarjontaa tasoa ei voida valiokunnan mielestä pitää riittävänä jotta sinne saadaan myöskin laajemmin meidän

suomella on euroopan pisin raja naapurimaamme venäjän kanssa ja euroopan unioni myös siitä tässä vaiheessa me kuulemme eri osapuolia saamme erilaisia näkemyksiä saamme paremman ymmärryksen ja sitten teemme ehdotuksen miltä pohjalta tämä toimii tuula tieliikenne ei näy siinä kirjassa koska odottaa suomelta sitä että tällä rajalla meillä on uskottava puolustus

yhteiskuntaa ei tule alistaa mammonan vallan alle

yksi yhteiskunnan yhteinen vapaapäivä on eurooppalainen arvo se on tärkeä arvo se on näkyvä arvo ja se on yhteiseurooppalainen arvo

se onkin hieman ihmetyttänyt että tämä naisnäkökulma on ollut täällä aika vähän esillä kun se on niin monessa asiassa niin paljon esillä joten tähän olisi toivonut kyllä vielä enemmän keskustelua

talousvaliokunta jätti monet työ ja tasa arvovaliokunnan esiin nostamat hyvät havainnot lähes kokonaan huomiotta ja se kyllä hämmästytti kun luki tätä mietintöä

tässä nostan nyt yhden erityisen asian esille tämän elinkeinonharjoittajan oikeuden pitää liikkeensä auki

esityksessä todetaan että pienyrittäjän nykylain mukainen oikeus pitää kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitseva liikkeensä suljettuna kerran kalenteriviikossa valitsemanaan viikonpäivänä säilytetään siirtämällä säännös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin

esityksessä ei käsitellä suurten liikkeiden oikeutta pitää myymälä suljettuna kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä kannattamattomana päivänä

monissa isoissa kauppakeskuksissa on useita isoja liikkeitä kuten esimerkiksi pukinetalo halonen joka ilmoitti julkisesti että eivät tule pitämään liikettä sunnuntaina auki

heidän on kauppakeskuksessa pakko pitää liikettä auki koska tämä esitys ei anna tilaa sille että myös kauppakeskuksessa pitää liikkeensä kiinni

olimme viime viikolla hok elannon hallintoneuvoston ja edustajiston kokouksessa jossa kieli pitkällä odotetaan tämän lain voimaantuloa

ei ole puhettakaan siitä että he millään tavalla aikoisivat pitää liikkeitänsä minään päivänä kiinni päinvastoin

arvoisa puhemies

tässä laissa olisi pitänyt teettää jälleen kerran nämä arvioinnit mistä täällä on tämänkin illan aikana jo moneen kertaan puhuttu ja sanottu

koska ne ovat jääneet tekemättä niin tämäkin on huolimaton laki ja tällä on paljon jatkossa sellaisia seurauksia jotka eivät ole missään tapauksessa yhteiskuntaa tervehdyttäviä

kyllä olisin suonut että suomi olisi voinut säilyttää yhden sellaisen päivän jolloin voimme hengähtää

itse asun länsiväylän varrella soukassa ja kun on sellainen pyhäpäivä jolloin kaupat ovat kiinni niin oikein koko tienoo rauhoittuu

nyt tämä aika jää muistoksi vain ja se on minusta surullista

lääkekorvauksien leikkaus yksityisten terveyspalvelujen kela korvauksen puolitus ja muut vanhenevaan väestöön kohdistuvat leikkaukset voivat yhteisvaikutuksiltaan tuoda suuria ongelmia

takuueläkelain tarkoituksena on turvata suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo maksamalla hänelle valtion varoista eläkettä jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon

tämä on erittäin merkittävä lisäys sen takia että nämä yhdistykset eivät saa raha automaattiyhdistyksen kautta tähän toimintaansa mitään tukea

raha automaattiyhdistyksen kautta tukea saadaan jos on joku projekti ja sille projektille joku syy sitten voi hakea toiminta avustusta tai projektirahaa mutta itse tähän auttamiseen yhdistys ei anna rahaa

arvoisa ministeri kuuntelin äsken korva tässä talousarviokirjassa puhutaan kehityskäytävistä joita pitäisi tukea joten tuntuu tosi ihmeelliseltä että pääkaupunkiseudun valmiita raideliikenneverkkoja halutaan supistaa tai niillä olevaa junaliikennettä halutaan supistaa

täällä nostetaan esiin uusia rahoitusratkaisuja ja todetaan että niitä on käytettävissä mutta sitten niitä ei ole haettu riittävästi ja erikseen todetaan että ei ole haettu sen takia että ne voidaan kohdistaa vain ratahankkeisiin

täällä edustaja wallin stefan poissa pelistä saarikko paikalla

kristillisdemokraateilla on ollut sellainen neutraali näkemys tähän esitykseen joka kyllä lähtee siitä perusperiaatteesta että vanhemmilla on aina ensisijainen kasvatusvastuu tietenkin vanhemmilla on vastuu ennen kaikkea

tietysti on monenlaisia tilanteita joissa tätä nyt rajattavaa oikeutta voidaan haastaa mutta kuitenkin lähdemme siitä että siellä kunnassa yhdessä vanhempien kanssa etsitään ne mallit ja tavat miten jatkossa päivähoitoa tulee toteuttaa

esimerkiksi tämä joensuuvarkaus välin rata savonlinnan kohdalta on lähes kokonaan uusittu viime vuosien aikana ja nyt se tällä säästöllä tehdään lähes käyttämättömäksi

pidämme tätä kyllä enemmän rajattuna oikeutena kuin aikaisemmin mutta silti näemme että oikealla tavalla hoidettuna ja nimenomaan kunnallisen päivähoitotoimen kanssa tämä asia tulee kyllä hoidetuksi

tämä päätös on tosi tärkeää mietitään yhdessä laajapohjaisesti mitään kertakaikkisen kummallinen ja sitä on hyvin vaikea ymmärtää

siinä mielessä tuemme tätä hallituksen esitystä

sen tähden kyllä yhdyn tähän edustaja mikkosen huoleen ja toiveeseen siitä että vielä tämä peruttaisiin

sitten tämä kohtuuttomuus että yksi pieni siuntion kunta joutuu sitten laittamaan omat rahansa koska heillä ei ole itse asiassa vaihtoehtoja

sinne on muuttanut uusia perheitä ja kun he ovat saaneet nämä talonsa valmiiksi tulee ilmoitus että heiltä viedään ratayhteys